ja mitä muutoin tulee ervvn tai pysyvän rahoitusvakausmekanismin käsittelyyn niin siihen palataan edustaja heinäluoma vielä myöhemmin

arvoisa puhemies

hänen tulkintansa oli se että tämä on yhtä lailla perustuslaillinen kysymys kuin minkä tahansa meidän oman perustuslain pykälä jonka perusteella arvioidaan kunnallista itsehallintoa

on se aivan uskomaton tarina tämä keskustelu että täällä hyökkäyksen kohteeksi on joutunut ainoa ihan tähän tilanteeseen riittävän konkreettinen selkeä kasvun ohjelma jonka keskustan puheenjohtaja sipilä on täällä esitellyt

eri psykologiset koulukunnat ovat kautta vuosikymmenien riippumatta muista opetuksistaan painottaneet miehen ja naisen isän ja äidin merkitystä lapsen normaalissa kasvussa ja kehityksessä

lipposta siteeraten näkeehän sen nyt sokea reettakin että ensinnäkin te olette hukanneet sen vahvan kasvuperinnön mikä teillä oli kun liikkeelle lähditte

jos se kaikki tuotetaan tuulivoimalla niin sitten pitää veronmaksajille kansalaisille kertoa että se lasku on muuten huikea

arvoisa puhemies

ja vielä jatketaan debattia

halusin tämän lisäainespuiksi jättää kun perustuslakivaliokunta toivon mukaan perusteellisesti ja asiallisesti tämän asian säätämisjärjestyskysymyksen käsittelee

arvoisa puhemies

meistä jokainen jopa minä osaa melkein mistä tahansa asiasta käyttää minuutin puheenvuoron

minun kuulemieni ja olen tosi paljon kuunnellut näiden kahdeksan vuoden aikaan tässä tehtävässä käsitykset tästä ovat kyllä aivan totaalisesti toisenlaiset kuin teillä

maailma ympärillä on radikaalisti muuttunut erittäin radikaalisti

jotta työmarkkinajärjestöt pystyvät tähän totta kai ne odottavat maan hallitukselta sellaisia poliittisia ratkaisuja että ne niihin nojautuen uskaltavat sekä työntekijäpuolella että työnantajapuolella sitoutua näihin ja näihin ratkaisuihin kilpailukykyä parantaviin ratkaisuihin

jos me rakennamme nämä debatit sen varaan että ne rakentuvat minuutin puheenvuoroista ilman että tulee aitoa vähän syvällisempää keskustelua mitä ne teemat kulloinkin ovatkin niin kyllä me näivetämme oikeisiin substansseihin pohjautuvan ja niistä voimansa saavan parlamentaarisen keskustelun

kuka sen on sanonut että suomalaisten pitää tyytyä siihen että kolmatta vuotta suomen kansantalouden kakku supistuu että vienti supistuu että työttömyys kasvaa kymmenillätuhansilla ihmisillä joka vuosi

arvoisa puhemies

kokoomus puhuu että pitää tutkimus ja kehittämisrahojen lisääntyä

palaan vielä siihen sertifikaattiin

vihreä sertifikaatti tarkoittaisi sitä että todellakin suomalaiselle puupohjaiselle raaka aineelle tulisi yhteisillä pohjoismaisilla markkinoilla kova kysyntä

arvoisa puhemies

edustaja piirainen otti täällä tärkeän asian esille

miksi suomalaisten pitää tyytyä tähän

keskustan vaihtoehto lähtee siitä että nyt tarvitaan aitoa vahvaa kasvua ja niistä eväistä jotka nyt ovat padassa se kasvu ei synny

jos jolloinkin pitäisi olla huolissaan siitä meneekö ainespuuta polttoon niin siinä vaiheessa muuten kannattaisi olla koska sen vihreän sertifikaatin hinta hakeutuisi ei sen suomalaisen puubioenergian tason mukaisesti vaan sen yhteisen pohjoismaisen sähkön hinnasta lähtevän lähinnä tuulelle rakennetun syöttötariffin pohjalta paljolti se rakentuisi

toimitte täsmälleen toisin päin kuin te toivotte ja toimitte täsmälleen toisinpäin kuin tässä suhdannetilanteessa pitäisi toimia

arvoisa puhemies

kysymys siitä minkä takia sahojen tuottama sivuvirta siis hienosti sanottuna sivuvirta eli kuoret ja höylän puru ei ole rajattoman tuen piirissä

arvoisa puhemies

nyt esittelyssä on hallituksen esitys uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta järjestelmästä joka on keskeinen osa sitä viime keväänä julkistettua hallituksen uusiutuvan energian edistämispakettia

nyt jatkamme vielä hetken

näitä nyt odotellaan tällaista yhteiskuntasopimusta jossa kilpailukykyä parannettaisiin jossa luotaisiin edellytykset yrittäjyyden kohentumiselle osaamisen tiedon taidon ja innovatiivisuuden parantamiselle

silloin kun tauti on kova silloin tarvitaan kovat lääkkeet silloin tarvitaan vahvaa valtiota ja vahvan valtion on tultava mukaan nimenomaan niissä markkinapuutteissa me olemme markkinataloutta kannattava puolue niissä markkinapuutteissa joita kentällä markkinoilla syntyy yritysten rahoituksessa

eikö olisi aika tunnustaa että se vaihe mitä nyt eletään suhdannetilanteessa ja suomen talouden realiteeteissa on jotain muuta kuin puoli vuotta sitten ja ryhtyä toimenpiteisiin välittömästi

sillä tavalla me voisimme tehdä sellaisia päätöksiä jotka ovat kestäviä pitkälle vuosikymmeniä eteenpäin pitkälle tulevaisuuteen niin että me voisimme olla rakentamassa sellaista yhteiskuntaa jossa on kaikkien hyvä kasvaa jossa kasvaa myös se arvostus ja kunnioitus toinen toisiamme ja erilaisuutta kohtaan

niiden kautta työ ja kilpailukyky palaa suomen talouteen

tämä johtuu lähtökohtaisesti siitä että jos sellaisten biojakeiden jotka tulevat metsästä ja jotka otetaan sieltä metsästä ensisijaisesti muuta kuin energiatarvetta varten varaan investoidaan energiatukea niin siihen voi saada sen energialaitoksen rakentamiseen tukea sen investoinnin tukemiseen

arvoisa puhemies

tämä on tavallaan vaan lisäperustelu aiemmin jo kertomalleni nimenomaan syöttötariffin edullisuudelle suomen tapauksessa verrattuna vihreään sertifikaattiin

kiitos

arvoisa puhemies

jos meillä olisi kaksi kertaa paremmat tuuliolosuhteet kuin meillä tällä hetkellä on niin minäkin voisin kannattaa sitä vihreitten sertifikaattien käyttöönottoa

meillä suomessa on joitakin sellaisia asioita joissa me voimme työllistää suomalaisia enemmän parantaa meidän vaihtotasettamme meidän kauppatasettamme ja yksi sellainen asia on energia

minusta oli välttämätöntä oikaista äsken kyselytunnilla tullut täysin väärä kuva siitä miten asiat ovat

täällä arvoisat edustajat listalla lähinnä odottavat seuraavina puheenvuoroja edustajat rinne alanko kahiluoto edustaja hoskonen zyskowicz ja edustaja turunen mutta näitä puheenvuoroja ennen myönnän aiemmin sovitusti puheenvuoron pääministerille

mutta pysyvä toimintatuki joka toimintatuki on sitä että sen verran kuin tuotat jotain tuotetta niin sen tuotetun tuotteen perusteella sinulle maksetaan valtion varoista tukea on periaatteessa kielletty tämäntyyppisille asioille

silloin olisi varmaan helpompi täyttää meille annetut vaatimukset vihreitten sertifikaattien kautta mutta kun tuuliolosuhteet ovat huomattavasti heikommat tilanne on tässä mielessä aika lailla toisenlainen

ja tässä nyt tarkoitan verotusta verotushoukuttimien käyttämistä yritysten saamiseksi omaan maahan äsken yritin sanoa esimerkiksi belgiaan

tässä esityksessä eivät ole kuitenkaan ihan kaikki ne toimet mukana joilla uusiutuvaa energiaa edistetään mutta keskeiset keinot tuon tavoitteen realisoitumiseen toteuttamiseen sisältyvät tähän hallituksen esitykseen

ennen kuin siihen menen totean vielä että sen lisäksi mitä edustaja sinnemäki täällä äsken sanoi suomessa todellakin meidän vaihtotaseemme on nyt toista vuotta miinusmerkkisellä puolella mutta ei vain vaihtotase vaan myöskin meidän julkinen taloutemme on miinuksella

arvoisa puhemies

mitä tulee kivihiileen ja saksaan täällä ed

se ei verota korkotuloja minkä seurauksena suomalainenkin yritys täällä suomessa ottaa suomalaisilta markkinoilta toimintaansa velkaa vähentää sen velan täällä suomessa verotuksessa maksaa näin ollen suomeen vähemmän veroja siirtää belgiassa olevalle tytäryhtiölle ne rahat ja se belgialainen tytäryhtiö sijoittaa vaikka venäjälle ja ruotsiin ja saa sieltä korkotuloja

valitkaa puolenne

tämmöinen toimintatuki mistä on kysymys nyt tässä puhuttavassa asiassa siis sähkön muuttuvahintainen tuotantotuki jota maksetaan sen tuotetun sähkön perusteella hyväksytään vain sillä perusteella että sitä raaka ainetta johonka se pohjaa ei saataisi sieltä metsästä pois muuten pääsääntöisesti se ei tulisi käyttöön otetuksi ellei tämmöinen toimintatuki olisi olemassa

mitä teidän itsenäisyys käsitteenne oikein pohjimmiltaan on

minä arvaan niin että ulkoministeri ei tulkitse pääministerin kommentteja mutta eilen käytettiin hyvin merkittävä kansalaispuheenvuoro

juuri niin saksalaiset tukevat kivihiiltä vielä monen vuoden ajan lähes kymmenen kertaa enemmän kuin suomi käyttää uusiutuvaan energiaan yhteensä tukea

ylipäänsä tämä hallituksen esitys on monella tavalla poikkeuksellinen ja myöskin uusiutuvan edistämistoimissa varmasti edelläkävijäesitys verrattuna eurooppalaiseen menettelyyn uusiutuvan edistämiseksi yleisesti ottaen mikä tilanne siellä on

minä olen aina ollut sitä mieltä myös silloin kun sosialidemokraatit vastustivat niitten leikkausta edellisessä hallituksessa että niitä pitää leikata

samaan aikaan julkinen talous on alijäämäinen ja koko kansantalous on alijäämäinen

suomen suurimman puolueen puheenjohtaja alexander stubb käytti puheenvuoron merkittävän linjapuheenvuoron jossa hän ei kertaakaan maininnut nimeltä sanaa venäjä mutta kylläkin sanoi kokoomuksen ja omasta puolestaan että kokoomuksen mielestä suomen jäsenyys natossa vahvistaa maamme turvallisuutta ja kansainvälistä asemaa

pertti virtanen vaan fortum on yksi siellä nord poolissa siellä operoiva

näinhän se menee

on muuten tukenut taakse jääneitten vuosien aikaan vielä paljon enemmän koska se tuki on ollut saksassa kuitenkin laskeva

siellä fortumin ja monien kymmenien muiden todellisten toimijoiden yhteisten operaatioiden kautta niin kuin pörssissä hinta määräytyy samalla tavalla se määräytyy tässä tapauksessa nyt sähköllekin

jahrhundert sopimuksen mukainen tuki on ollut laskeva tuki joka onneksi nyt sentään laskee mutta joka on ihan jaan sen huolen tässä monella tavalla käsittämätön

euroopan unioni tämän yhteisen ilmastokysymyksen ja uusiutuvan energian edistämisen lähtökohdista hyväksyy tällaisen jutun tällaisen pysyvän toimintatuen piiriin

me lähdemme siitä että ne kootaan ja että se sama orgaani hallinto ilman että on nelinkertaista hallintoa mihin tämä teidän mallinne tähtää vastaa ennen pitkää näistä kaikista tehtävistä

ei tällaisia pukinsorkkia ei tällaisia asioita saa jäädä toimiviin sisämarkkinoihin eikä tässä tapauksessa verotus saa olla se väline joka tämmöistä epäneutraliteettia aiheuttaa

miten ulkoministeri arvioi tämäntapaista kansalaiskeskustelua mikä ratio tai asema sillä on keskustelussa suomen ulkopoliittisesta linjasta

tämä näkyy jopa siinä että lain perusteluissa todetaan että elleivät nämä tukitoimet joista tässä säädetään riitä noitten velvoitteitten saavuttamiseen noita tukitoimia pitää tarkistaa parantaa

mutta sekin täytyy sanoa että se on jo rooman sopimuksesta lähtien tavallaan saksalaisten jalka tässä oven välissä ja sen sieltä noin vaan pois repiminen ei ole välttämättä kovin helppoa

tästä syystä suomi on kyennyt tämä muuttuvahintainen tuotantotuki on hivenen eri asia kuin syöttötariffi mutta samansukuinen saamaan tämän pysyvän toimintatuen piiriin

kärkkäinen mitä tämän turpeen kanssa tehdään kun sanoitte että olen ajautunut sivuraiteelle ajaessani sitä uusiutuvaksi energiaksi ei turve ole uusiutuva energialähde eikä suomen hallitus sitä sellaiseksi ole yrittänytkään ajaa

kun meilläkin jokainen tietää paljonko yhteisöverokanta meillä tällä hetkellä on niin tämä johtaa käytännössä siihen että yhä useampi yritys euroopassa ja maailmalla mitä ne ovat tehneet

meillä jonkun verran tässä kuitenkin minunkin mielestäni ja yritin sitä ajaa muutamia vuosia sitten vähän enemmän voisivat nämä sahatkin saada tukea näille omille sivuvirroilleen

mitä suomessa kivihiilen käyttöön tulee vielä täällä ovat monet huolissaan siitä mitenkähän käy tämän biodiversiteetin ja miten käy suomalaisten metsien otetaanko sieltä nyt liikaa puuta jnp

todellakaan me emme kyllä rakenna näitä suunnitelmia ollenkaan palmuöljyn varaan vaikka neste oil ei fortum vaan neste oil tällä hetkellä vielä sitä tänne tuo sertifioitua kylläkin minun käsittääkseni

toisaalta tämä eräiden uusiutuvan energian muotojen osalta on myöskin toisinpäin kirjoitettu niin erityisesti biokaasun ja tuulivoiman osalta että jos näillä perusteilla alkaa kin syntyä huomattavasti enemmän uusiutuvaa kapasiteettia kuin tässä tavoitteeksi tai velvoitteeksi asetetaan niin sitten voidaan myöskin näitä perusteita tarkistaa toisinpäin alaspäin eli laskea niitten tukimuotojen tasoa

tässä tilanteessa ollaan ja tähän tilanteeseen osaltaan voisi helpotusta tuoda se jos niissä asioissa joissa me voimme ikään kuin suosia kotimaisuutta se myös tehtäisiin

minä jaan sen näkemyksen ja siihen päästään silloin jos me saamme talouden kasvuun tuloedellytykset siihen että ei tarvitse välttämättä kiristää

nimittäin kyllä se niin on että kyllä jonkun verran enemmän ne voisivat sahata sitä puuta jos ne saisivat siitä sivuvirrasta vähän enemmän tukea kuin mitä ne tällä hetkellä saavat

minä kyllä olisin hirveän paljon enemmän huolissani siitä minkä takia meillä edelleenkin käytetään pahimpina vuosina esimerkiksi turpeeseen verrattuna liki kaksi kertaa enemmän kivihiiltä kuin turvetta käytetään ja kivihiilen käyttö on edelleenkin merkittävää

se uusi tuotanto mikä tänne rakentuu on nimenomaan bio ja siinä biossa erityisesti käytetään metsäbiopohjaista ja jonkun verran saatetaan jatkossa käyttää turvetta puukomponentin ohella raaka aineena

minä olen erittäin paljon samaa mieltä sen kanssa mitä edustaja sinnemäki edellä sanoi mutta erittäin paljon eri mieltä sen kanssa miten hallitus tässä asiassa on toiminut

tällä hetkellä jos saha joka tuottaa puruja ja kuorta investoi chp tuotantoon siis yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon se voi saada tukea

mutta näidenkin leikkausten ja näidenkin veronkorotusten sisällä ennen kaikkea leikkausten sisällä on sellaisia kohdennuksia joita keskusta ei voi kaikkia hyväksyä

sitä näillä näkymillä se suomalainen uusiutuva tuotanto tulee olemaan

poikkeuksen tähän tekee kuitenkin nimenomaan puulla tuotettu lämpö ja sähkö

meidän pitää löytää nopeasti tavat ja nyt ennen kaikkea katson näiden rannikkoalueiden kaupunkien ja energialaitosten suuntaan jossa nämä löytävät oman käsityksensä millä tavalla niiden mielestä voitaisiin nopeammin kivihiiltä korvata uusiutuvalla ja sitten löytää menettelytavat joilla tämä julkinen uusiutuvan tuki voi kohdentua myös näille alueille

siinä ei ole kuin tuo alaraja mukana elikkä vaikka niiltä osin kyettäisiinkin tuottamaan vähän enemmän lämpöä ja sähköä niin se sallittaisiin

arvoisa puhemies

ehkä uraanista vielä jos puhemies sallii

no niitäkin voi varmaan moittia mutta tuo puoluekokous moitti vain työnantajajärjestöjä siitä että nämä jotenkin olisivat väärään energiapolitiikkaan sitoutuneita